arvoisa rouva puhemies

värderade fru talman

tällä ei tietenkään ole suoraa syy yhteyttä juuri tämän päivän maahanmuuttotilanteeseen mutta tiedämme kuitenkin että turvapaikanhakijoiden joukossa on erittäin taitavia ihmisiä jotka ovat korkeasti koulutettuja ja jotka voisivat tuoda suurta hyötyä maahamme

paras apu kotouttamisessa on oma työpaikka oma palkka oma perhe ja yhteenkuuluvuudentunne

kiitos

kysynkin taas vastaavalta ministeriltä

miten tarveharkinnan lieventäminen etenee ja onko teillä kenties joitain täysin uusia ideoita ja innovaatioita siitä miten yritystemme työvoiman saanti tulevaisuudessa turvataan